arvoisa puhemies

lopuksi haluan vielä todeta ja painottaa sitä että meillä kaikilla kansanedustajilla on vastuu tavallisille suomalaisille kansalaisille ja semmoisen kuvan muodostuminen täällä että esimerkiksi hallitus ja hallituspuolueet eivät ole tehneet mitään ja kaikki ulkomaalaispolitiikassa on pielessä ei ole totta

nuorisolakiin esitetään lisättäväksi ensinnäkin säännös paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta ja toiseksi etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta

siitä huolimatta hyvin yleinen näkemys vasemmistossa on että yrittäjät jotka ovat itse maksajia ja työn ja hyvinvoinnin mahdollistajia eivät saa siellä pöydässä olla

kyllä hallitus on tehnyt monia ja harkittuja muutoksia niin kuin täällä on tullut esille ja varmasti tullaan tekemään myöskin jatkossa jos siihen on aihetta

kaiken kaikkiaan työiän ja työn työaika aika ajan ja työajan jatkuminen edellyttää todellista työntekijän ja ihmisen kuulemista ihmisen jolla on muukin arvo kuin ihmisyysarvo

meidän tulee tämän lisäksi etenkin tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa konkreettisesti tukea nuoria kaikilla mahdollisilla tavoilla jotka ovat meidän käytettävissämme

muutoinkin perheiden yhdistämisessä meillä on ongelmia että meillä on kymmeniä perheenyhdistämisiä yhden maahantulijan osalta pystytty tekemään

jokainen ihminen haluaa päteä haluaa toteuttaa itseään ja työyhteisö on sellainen jossa ihmisen täytyy voida toteuttaa itseään

toisilla on onnea he valmistuvat hyvän suhdanteen aikana jolloin työnantajat kilpailevat heistä mutta toisilla on kovempi kohtalo kuten heillä jotka nyt ovat astumassa työmarkkinoille

tämän kontrolloiminen onko perheiden yhdistäminen oikealla tolalla vai ei on hyvin tarpeellista

sitä kautta työyhteisö yritys ja yhteiskunta saavat tuottavaa työtä ja tulosta jaettavaksi verotuloina ja sitten hyvinvointipalveluna

tämän kevään poliittinen prioriteetti on nuorisotyöttömyyden hoitamisessa

keskeistä myöskin työyhteisössä jaksamiselle yksilön osalta on se että työntekijä tietää mitä työyhteisö odottaa koko työssä olevalta joukolta ja mitä työssä odotetaan tältä yksilöltä

he eivät osaa suomen kieltä

toisaalta motivaatioon ja työn mielekkyyteen vaikuttavat työolosuhteet ja myöskin työn palaute ja tietysti seuraaminen

pelkästään jollakin kielikurssilla heitä ei työllistä täällä kyllä kukaan jos ei ihminen osaa lukea ei kirjoittaa ei laskea

nämä perustaidot ovat erittäin tärkeitä ja sanon näin että poliisivirassa pitkään toimineena ja kentällä tätä tilannetta nähneenä olen erittäin huolestunut siitä mitä tapahtuu näille nuorille jotka enenevässä määrin tulevat tänne

eläkeiän nostaminen tai työssäoloajan pidentäminen edellyttävät nykyistä parempaa ihmisten jaksamista työyhteisössä hyvää esimiestyötä

meillä ei ole kunnollista otetta suomessa näiden ihmisten vastaanottoon sillä tavalla että kannettaisiin vastuu niistä ja edellytettäisiin ja annettaisiin peruskoulutus ja kieliopinnot

hyvä työyhteisö arvostaa toista työntekijää hyväksyy hänen mahdollisuutensa toteuttaa itseään työelämässä

valitettavan usein työyhteisössä on erilaista kiusaamista toisaalta myöskin esimiesten ja

tämä on helppo sivuuttaa täällä ja todeta että kyllähän niitä on vaan hyvä tänne ottaa mutta kun ei ole kysymys enää maahan tulemisesta ja ottamisesta vaan kysymys siitä mitkä näiden ihmisten mahdollisuudet tulevaisuudessa on selvitä suomalaisessa yhteiskunnassa

tässä mielessä minun mielestäni kunnilla ja opetusministeriöllä opetushallituksella ja muilla ei ole yhteistä selkeää linjaa millä tavalla tämä nyt jo näkyvä ongelma hoidetaan

arvoisa puhemies

sukupolvien ylittävä oikeudenmukaisuus ja vastuun kantaminen edellyttävät koko kansan valitsemalta eduskunnalta aitoa vastuun kantamista ja asettumista siihen rooliin joka kansanedustajalla eduskunnassa on suhteessa tämän yhteiskunnan demokratian toteuttamiseen

siksi on ollut hämmästyttävää että täällä ei haluta sitoutua oppositiossa sosiaalitupoon täällä ei haluta sitoutua nyt tehtyihin eläketyöryhmän tavoitteisiin hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoitteisiin

täällä vaaditaan kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä mutta vastuun kantamisesta ei ole kyllä näkynyt minkäänlaista merkkiä

jos tähän ei löydetä eduskunnassa yhteistä näkemystä niin kovin vaikea on myöskään tavallisen ihmisen tavallisen suomalaisen uskoa poliittiseen järjestelmään koska luottamusta tämmöisiin poliittisiin toimiin täällä eduskunnassa heikennetään

arvoisa puhemies

kun ed

palm täällä käytti puheenvuoron että joku on todennut että presidentti on ulkomailla niin olisi ollut fiksua todeta että tämä on poistunut salista eikä ole nyt täällä niin että se ei kohdistuisi keneenkään salissa olevaan

ymmärrän sen että oppositiolla on oma roolinsa ja sen täytyy kyseenalaistaa hallituksen toimet mutta tämmöinen suorastaan sirkustoiminta mitä täällä on nähty ei ole kyllä sen arvoista että tämä tänne saliin kaikilta osin kuuluisi

mutta yhdyn tuohon mitä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja korkeaoja juuri perusteellisesti selvitti

laman maksajaksi eivät saa joutua tulevat sukupolvet nyt työelämässä olevat tai työelämään tulevat

söderman hämmästyksekseni koska arvostan häntä ja hänen parlamentaarista kokemustaan näkemystään ja arvostamistaan toteaa että täällä voisi tulla ikään kuin joku vallankaappaus ja että sitten hallituspuolueiden enemmistöt perustuslakivaliokunnassa eduskunnassa päättävät

heillä täytyy olla samanlainen mahdollisuus menestyä yhteiskunnassa kuin meillä vanhemmilla sukupolvilla on ollut

sitähän te olette koko elämänne puolustanut ja sitähän se myös silloin päätöksenteossa suomessa demokratiassa ja järjestelmässä on

sivistysvaltiona suomen on pidettävä kaikissa tilanteissa huoli kaikkien ihmisten inhimillisestä ja oikeudenmukaisesta kohtelusta kansainvälisistä sopimuksista ja lain säädöksistä

olen hämmästynyt että tuotte esille hitlerin ja hänen kaltaistensa valtaannousun ja oikeastaan häpeän että suomen eduskunnassa voi näin kokenut parlamentaarikko puhua hitleristä ja rinnastaa häntä suomalaisiin poliittisiin ryhmiin jotka ehkä tulevat tämän valmiuslain nojalla kaappaamaan vallan tai nousemaan valtaan

tämä edellyttää sitä että me suomalaiset voimme hyväksyä suomen ulkomaalais ja pakolaispolitiikan sekä ulkomaalaisten kotouttamiseen liittyvät päämäärät ja toimet

suomesta ei voi tehdä sellaista valtiota joka avoimin ovin kerää erilaisia maahanmuuttajia ja maahanmuuttajaryhmiä vastoin kansainvälisiä yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja direktiivejä

suomi ei voi myöskään menetellä kansainvälisten ihmisoikeus ja pakolaissopimusten tai eun valtioiden säännösten vastaisesti kieltäytymällä noudattamasta sivistysvaltion periaatteita ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä sopimuksista johtuvista velvollisuuksista

saitte aikaan suuren vyöryn yritysten konkurs seja ja työttömyyttä mistä me vieläkin maksamme laskuja joita meidän työttömät perheemme ovat joutuneet maksamaan kymmeniä vuosia

ymmärrän hyvin kansalaisten huolen tässä lainsäädäntöasiassa ja voin määrätyiltä osin yhtyä niihin näkemyksiin joissa kannetaan huolta siitä onko suomella vaarana siirtyä sellaiseen lainsäädäntöön joka mahdollistaa lähes vapaan maahanmuuton ja siitä mahdollisesti seuraavan eri etnisiä ryhmiä edustavien kansalaisten vastakkainasettelun

ei ole kovin harkittua antaa nyt neuvoja hallitukselle kun hallitus nimenomaan haluaa pitää yritykset toiminnassa ostovoiman kansalaisilla riittävän hyvänä tukea sillä lailla yhteiskuntaa että ihmiset eivät joudu työttömiksi

arvoisa puhemies

tämän lainsäädännön sisällöstä huolestuneita kansalaisia voin kuitenkin lohduttaa sillä että nyt käsittelyssä oleva lakiesitys ei ole kiistellyimmiltä osiltaan se lakiesitys jonka vastustamiseksi nuo kymmenettuhannet ihmiset ryhmittyivät

mutta näyttää olevan että demareilla on tämmöinen tarve ja polttava halua saada kaaos aikaan mutta sitä hallitus ei tule teidän pettymykseksenne tekemään

minusta näin tällä lukemalla mitä minä olen tähän ennättänyt perehtyä tämä on erinomaisen hyvin olosuhteisiin nähden saatu tehtyä tämä ei ole kyllä heikoimpia lakeja mitä eduskuntaan on tuotu

tästä ministerille kyllä kiitoksia

pidän hyvänä että tämä työsuhdelippuasia on mukana ja toisaalta tämä seutu ja kaupunkiliikenne on huomioitu

esityksestä jäi sellainen käsitys onko joku ministeriön eri maailmoja syleilevä virkamies saanut kirjoittaa lakiesitykseen kaikki haluamansa näkemykset ja lievennykset olemassa olevaan ulkomaalaislainsäädäntöömme

kankaanniemi nosti esiin tämmöisiä väitteitä että tämä nimenomaan lopettaisi pieniä yrityksiä niin minä pyydän ministeriä vastaamaan mikä kohta ministeriön ja hallituksen mielestä on lopettamassa yrityksiä minä en tästä sitä löydä

valiokunta lähti siitä että nykyinen ulkomaalaislainsäädäntö mukautetaan eu direktiivin vaatimuksiin eikä sitä laajenneta nykyisen lainsäädännön ja suomen oikeuskäytännön ulkopuolelle

lakiesityksessä on määritelty turvapaikan saannin perusteet ja menettely toissijainen suojelu sekä humanitäärinen suojelu

kaikissa lainkohdissa sanamuoto pitäytyy tarkasti direktiivin vaatimuksissa vaikka humanitäärinen suojelu erotettiinkin selvyyden vuoksi eri pykäliin toissijaista suojelua koskevasta pykälästä

arvoisa puhemies

te olette täällä vastustanut niin kuin totesin sosiaalitupoa te vastustatte työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen tekemää sopimusta ja sen tavoitteita

haluan vielä todeta että nyt esitettävä ulkomaalaislaki ei sisällä niitä hallituksen esityksen kohtia joista valtakunnallinen kohu ja vastustus nousi

kun te vastustatte tätä elvytysbudjettia ja te vastustatte kaikkia toimia niin mitkä ovat ne toimet millä sitten sosialidemokraatit toimisivat tässä tilanteessa

nykyisen lainsäädännön tulkinnoissa oikeuskäytäntö eri valitusasteissa on johtanut samoihin sisältöpäätöksiin jotka ilmenevät nyt uudesta humanitääristä suojelua koskevasta pykälästä

tässä yhteydessä en lähde erittelemään niitä kohtia joita valiokunta hallituksen esityksestä muutti mutta voin todeta sen että hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi olisi toteutuessaan mahdollistanut ehkä euroopan liberaaleimman ulkomaalaispolitiikan ja voinut tuoda suomeen massoittain eri maihin eri syistä pyrkiviä ulkomaalaisia

kertokaa ne meille ja suomen kansalle jos

täällä käyty hyvin pitkälti

ei kai teillä niitä on

arvoisa puhemies

täällä ed

kuoppa toi hyvin esille miten haasteellinen on tämä rakennusalan lisääntyvä työttömyys ja millä tavalla sitten erityisesti nämä yrittäjät jotka sillä alalla toimivat selviävät tästä taantumasta

se olisi toteutuessaan todennäköisesti johtanut myös siihen että erilainen rikollinen lasten ja muiden ihmisten rekrytointi suomeen olisi saattanut voimakkaasti kasvaa nykyisestään

hallituksen toimet jotka liittyvät niin kuin tämäkin tuohon lisätalousarvioon ovat merkittäviä kun ottaa huomioon että kotitalousvähennyksen rajoja korotettiin ja ollaan jo merkittävällä tasolla

arvoisa puhemies

suomen yhteiskuntarauhan ja menestyksen edellytyksenä on että me suomalaiset osaamme suhtautua oikealla tavalla ja kiihkottomasti suomeen muuttajiin ja että ulkomaalaisten kotouttamista suomeen kehitetään merkittävästi nykyistä paremmalle tasolle

se parantaa merkittävästi työllisyyttä rakennusalalla

toisaalta sitten tämä vuokra asuntojen rakentamisen lainoitus tai korkotukiasia on erinomainen vauhdittaja tämmöisille yrityksille jotka haluavat tehdä työtä ja pitää työntekijät töissä ja toisaalta sitten tämä parantaa näitä vuokra asuntomarkkinoita

tämä edellyttää lainsäädännön ajantasaistamista ja valtion ja kuntien viranomaisten riittävää resursointia ja rahoituksen täydentämistä

maahanmuuttajan tulee saada riittävä suomen kielen ja muut riittävää suomen kielen ja muuta opetusta ja sopeutumiskoulutusta ja hänellä tulee olla mahdollisuus sijoittua suomeen tuottavaan työhön ja menestyä omassa elämässään

on tärkeää huomata myös että tässä tämä käyttötarkoituksen muutos on mahdollista jos valtio sitten ostavaa vastuusta mahdollinen kun valtio vapautuu vastuista että näitä lainatakaus ja muita korkotukivastuita ei ole viidessä vuodessa

osattomuus yhteiskunnastamme kulttuuristamme ja maahanmuuttajien omien mahdollisuuksien menettäminen ovat suomessa asuvien nykyisten ja tulevien sukupolvien kannalta suurimpia menetyksiä joita suomalainen yhteiskunta voisi kohdata

toisaalta sitten jos näin ei tapahdu on kymmenen vuoden velvoite pitää nämä asunnot vuokrakäytössä

nostaisin vielä tämän valiokunnan laajennusasian esille jota ministerikin kommentoi

arvoisa puhemies

se on erinomainen asia että tämä ei kohdistu pelkästään sillä lailla uudisrakentamiseen että ei voitaisi hyödyntää olemassa olevia rakennuksia vaan jos on merkittävä käyttötarkoituksen muutos ja rakennus menee asuntokäyttöön niin nämä samat edut koskevat myöskin tämmöistä rakentamista

korostan vielä valiokunnan mietinnössä lausumaponsia jotka edellyttävät hallitukselta sen seurantaa mitä ulkomaalaispolitiikassa ja lainsäädännön soveltamisessa tapahtuu

arvoisa puhemies

kun on yhteydenotto tapahtunut niin palvelutarpeen selvittäminen täytyy aloittaa seitsemän päivän kuluessa ja on tehtävä palvelusuunnitelma ja tarkastettava se määräajoin ja päätöskin tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua

söderman täällä oikoi mitä tarkoitti mutta kyllä minä silti näen että hitlerin valtaannousun ja sen vallankäytön tuomisesta valmiuslain käsittelyyn rinnastaen sitä uhkana tavallisille kansalaisille voi jäädä kuva että tässä tosiaan ollaan tekemässä tällaista mahdollisuutta josta ei todellakaan ole kyse

arvoisa puhemies

täällä ed

kankaanniemi toi esille eun säännökset ja sen miten tarkasti eu kaikkea sääntelee ja miten me suomalaiset niistä sitten kärsimme ja miten me suhtaudumme

on kyllä totta että eusta tulee sellaisia säännöksiä joita me suomalaiset emme hyväksy emmekä pidä tarpeellisina ja jotka sitten yksityiskohtaisesti määrittelevät vähän semmoisia lapselliseltakin tuntuvia asioita

toinen asia

kun sanoitte että ette sanonut minua hitleriksi niinhän minä en väittänytkään vaan totesin että te sanoitte että voi nousta valtaan erilaisia poliittisia liikkeitä jotka rinnastitte hitleriin

täytyy todeta että minulla oli muutama vuosi sitten mahdollisuus olla yhtenä isäntänä eun komission puheenjohtajalle barrosolle kun hän vieraili suomessa ja hän piti sitten puheen jossa hän kertoi eun perusajatuksia

jos sivistyneesti haluaa toista loukata niin voi sanoa toiselle että en sanonut sinua murhaajaksi mutta se sisältää kyllä jonkun muun arvolatauksen

jos olisitte väittänyt minua hitleriksi niin teillä olisi pitänyt olla perusteet millä perusteilla ehkä tämmöisiin johtopäätöksiin olette tullut

tämä hajajätevesiasetus ja sen aiheuttamat ongelmat ovat olleet hyvä osoitus siitä millä tavalla kansalaiset kokevat asiat joita yhteiskunnassa säädetään velvoittavien normien nojalla ja toisaalta sitten siitä millä tavalla ja kuinka vaikeaa on kansan kuuleminen ja asioiden saattaminen oikeaan järjestykseen

hän nimenomaan julisti että eun ei tule puuttua pieniin olemattomiin asioihin ja häiritä kansalaisia pienillä sääntönikkaroinneilla

mutta niin kuin totesin on hyvä että korjasitte mitä tarkoititte mutta silti olen loukkaantunut siitä mitä kieltä käytitte että ette tarkoittanut minua syyttää hitleriksi

mutta tämä asetus että ei tämä eusta tuleva säännös nyt ei kyllä ole sellainen

se on haasteellinen monessa mielessä koska meillä on oma lainsäädäntö ja oma toimintatapa ja oma kulttuuri tarjota kansalaisille palveluja ja nyt on täytynyt soveltaa sitten yhteen niin että nämä eu säännökset ja meidän lainsäädäntömme muodostavat yhdessä semmoisen uuden säännöstön jolla erityisesti palvelut voidaan turvata ja toisaalta toteutuu yhtä tärkeänä asiana että suomessa linja auto ja henkilökuljetusyrittäjyys pysyisi pystyssä ja voimissaan

siitä kun enestam ministerinä ollessaan tämän asetuksen hyväksyi hän on jälkeenpäin todennut noin vapaasti tulkiten että hänelle nämä ympäristönsuojeluviranomaisten esitykset jäivät sillä tavalla epäselviksi että hän ei omasta mielestään ollut tekemässä näin kohtuutonta asetusta

tämä antaa aiheen myöskin nostaa esille sen että kyllä tuolla tavallisissa maakunnissa suomen saloilla ja kylissä on vankasti sellainen käsitys että ympäristöviranomaisten virkoihin hakeutuu sellaisia henkilöitä jotka ylisuojelevassa mielessä lähtevät toteuttamaan omaa ideologiaansa ja sillä tavalla käyttävät lainsäädäntöä hyväksi ja siinä mielessä tavallinen kansalainen joutuu alistettuun asemaan ja kokee tämän aivan perusteettomaksi ja vääräksi

kankaanniemi epäili että tällä lailla yrittäjät joutuisivat lopettamaan ja fuusioitumaan ja myydyiksi me kuulimme että tämä laki ei sitä kyllä sinnepäin ohjaa

tämä palvelujen turvaaminen on tärkeää nimenomaan koko valtakunnassa erityisesti maaseudulla ja kaupungeissa koska molemmissa on oma tärkeytensä kaupungeissa sen vuoksi ettei autojen määrä aiheuttaisi saasteita niin paljon kuin nykyisin ja että käytettäisiin joukkoliikennettä ja toisaalta sitten maaseudulla ihmisillä joilla ei ole muita kulkuneuvoja täytyisi olla nämä julkiset kulkuneuvot

nyt tämä kansan kuuleminen on sitten aiheuttanut sen että tämä asetus on kumottu tai kumotaan ja perustuslakivaliokunta totesikin että se alun perinkin oli perustuslain vastainen

sen vuoksi on tärkeää että tässä ikään kuin mahdollistetaan ja parannetaan ainakaan seutu ja kaupunkiliikenneasioita ei tyrmätä

täällä on esitetty näkemyksiä että tässä on liikaa lievennetty että tässä on toisaalta liian paljon pantu vastuuta neuvonnalle kunnille ja eri tavoilla epäilty tätäkin lainsäädäntöä

toisaalta joukkoliikennerahoitus on välttämättömyys jos me haluamme pitää palveluja oikeudenmukaisesti kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta ja siinä kyllä kunnat ja valtio ja koko yhteiskunta ovat vastuuta kantamassa

olisiko tullut jättää kokonaan muuttamatta tai kumoamatta tämä asetus ja säilyttää tämä epävarmuus ja kohtuuttomat vaatimukset

olisiko tullut kunnat jättää kokonaan ulos tästä neuvontavelvoitteesta ja jäädä sen varaan mitä mahdollisesti jokainen yksittäinen ihminen tai perhe jostakin saa kuulla tai tietää

otan tässä vielä esille tämän lainsäädännön toisen puolen ja se on se että suomessa niin kuin eussa yleensäkin on korkeat vaatimukset yrittäjyydelle että yritykset toimivat laillisesti maksavat veronsa pitävät autonsa kunnossa ja noudattavat monia muita säännöksiä ja sitten hoitavat kustannukset ja muut velvoitteensa

mieto hyvin totesi että tätä tietoa ei ole kunnissakaan ollut

toisaalta yrittäjät kilpailevat markkinoilla saadakseen näitä ajoja ja saadakseen tuloa sisään jolloin kate jää hyvin pieneksi

ja nyt kun on säädetty uudelleen linja autonkuljettajien alalle tulosta niin tämä on aika vaativaa ja on pelkoa tuolla yrittäjäportaassa saako tulevaisuudessa näihin linja autofirmoihin sitten kuljettajia riittävästi ja sitä täytyy tietysti tarkkaan seurata

nimittäin se ei koskenutkaan ollenkaan minun vapaa ajan asuntoani koska meillä on kuiva wct ja muut

yksi tähän liittyvä asia on valvonta

näitä ihmisiä on valtavat määrät varmaan tuhansittain ehkä kymmenissätuhansissa jotka ovat luulleet että tämä koskee heitä

tässä mielessä on aivan välttämätöntä ja ihan oikein että kunnan viranomaisten velvollisuus on tietää mitä yhteiskunta edellyttää ja heidän tehtävänsä on nimenomaan palvella niitä ihmisiä kansalaisia jotka haluavat noudattaa lakia

tämä voisi olla vuosi vankeutta ja sitten vielä taloudelliset sanktiot koska on mahdotonta että tämän kilpailutilanteen lisäksi pitää vielä laittomien kuljettajien kanssa kilpailla ja niitä on

arvoisa puhemies

pitäisi olla niin että näitä laillisia ja laittomia linja autoja pysäytetään ja tarkastetaan niitä ja saadaan pois näitä laittomia kuljettajia

tämä hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi on yksi osa nykyisen oikeusministerin ja oikeusministeriön uudistusprosesseista joita voi kyllä hyvinkin syvällisesti pohtia ovatko ne menossa oikeaan suuntaan ja mitä niistä aiheutuu

tätä tapahtuu monesti myöskin vuokra autoilun peitetarinoilla mutta nämä ovat yhtä tärkeitä kuin se mitä vaatimuksia asetetaan laillisesti yrittäville

sitä vartenhan tämä koko demokratia on pystyssä

sitten kun katsotaan näitä rajoituksia vaatimusten laskua se on aivan oikein koska se asetus oli täysin pöllö asetus ihan kohtuuton juttu jossa lähdettiin epävarmojen tietojen perusteella vaatimaan yhtä sun toista

täällähän juuri äänestyspäätöksellä ratkottiin tämä muuntorangaistuksen poistaminen ammattirikollisilta mikä tarkoittaa sitä että ammattirikollinen voi rikkoa ylinopeuksia ajella kortitta kun on menettänyt sen huumeiden takia ja tavallinen työssäkävijä joka on vaikka yksinhuoltaja maksaa sakkonsa ja nämä rosvot eivät

on selvää että jos kansalainen kokee että tämä on täysin kohtuutonta niin kansalainen nousee vastahankaan

nyt näitä on niin selkeytetty että hyvin yksinkertaisella menettelyllä ja perehtymisellä tästä kyllä selviää